myönteistä on myös se että valmistelussa pääpaino siirtyy nyt valtion aluehallinnolta kunnille itselleen

eli tässäkin todella nyt varmistetaan se että päätösvaltaa siirretään entistä enemmän sinne kunnalle itselleen

lain yksittäisistä muutoksista on syytä nostaa esille muun muassa se että kuntaliitoksissa yhteisestä maarajasta voidaan nyt joustaa

kehysten antamisen aikaan talouden näkymät olivat erityisen vaikeat mutta nyt pari kuukautta myöhemmin on monella tavalla helpottavaa todeta että muun muassa kilpailukykysopimuksen myötä suomi on nyt itse ottanut sisäisiä askeleita merkittävällä tavalla positiivisempaan suuntaan

toki tästä joustaminen näyttää vaativan monella tavalla hiukan raskaanlaisenkin selvityksen mutta toivottavasti se myös nyt sitten käytännössä tulee toimimaan

kun maailmantalous on ajautunut lamaan niin oikeastaan kaikkialla on vastaus ollut se että ensinnäkin pelastetaan pankkisektori ja sen jälkeen sitten pyritään elvyttämään kysyntää

myös esityksen säädökset niin sanotuista kuntien osittaisliitoksista näyttäisivät vastaavan nykyistä lakia paremmin käytännön tarpeita

arvostan erittäin paljon työmarkkinaosapuolia että tämä työntekijöille hankala sopimus saatiin aikaiseksi jotta suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky pystyy parantumaan ja suomen talouden mahdollisuudet maailmanlaajuisilla markkinoilla vahvistuvat

eli arvoisa puhemies tämä lakiesitys on monella tavalla kannatettava hyvä esitys hallintovaliokunnan esittämin täsmennyksin

kun näitä suomen elvytystoimien mittaluokkia ja mittaluokkaa kaiken kaikkiaan arvioi niin rohkenen sanoa että tämä välikysymys tarkastelee hiukan suppeasti tätä kokonaiskuviota

suomen taloushan nousee vain uusien työpaikkojen kautta mutta tietysti on selvää että tämän kilpailukykysopimuksen myötä myös tulevat veronalennukset pitävät talouden pyöriä osaltaan pyörimässä

yhdyn täysin niihin mielipiteisiin mitä tässä on esitetty siitä että todelliset ratkaisut näihin ongelmiin mitä tällä lakiesityksellä nyt pyritään hoitamaan löytyvät vain näitten lähtömaitten tilanteita parantamalla

myönteistä tässä kilpailukykysopimuksessa oli myös se että tämä sopimus osoittaa sen että tiukan paikan tullen suomi kykenee toimimaan yhdessä ja sopimaan asioista

mutta uskon myös vahvasti siihen että tällä lakiesityksen mukaisella esityksellä unionin kansalaisten jättämisellä vastaanottopalvelujen ulkopuolelle on erittäin vahva signaalivaikutus jonka seurauksena valtaosa bulgarialaisista ja romanialaisista turvapaikanhakijoista jättäisi kokonaan tulematta suomeen

heti alkuun täytyy tietysti sanoa että on erinomaisen hieno asia että tämä esitys tuli eduskuntaan jo senkin takia että on erinomaisen mukavaa saada välillä tänne saliin myös sellaisia lakiesityksiä jotka todella herättävät monenlaisia intohimoja

talouskehysten osalta muutama huomio eri sektoreista

haluan myös kuntapäättäjänä korostaa hallituksen kestävää suhdetta kuntatalouteen johon myös valtiovarainvaliokunta mietinnössään oikeutetusti kiinnitti huomiota

erityisesti tässä kannattaa vielä huomata se että tällä muutoksella todennäköisesti torjuttaisiin erityisesti turvapaikanhakua useaan kertaan peräkkäin

muutama näkemys tähän itse lakiin itse asiassa sellaisten keskustelujen pohjalta joita tässä nyt tämän lakiesityksen kanssa on tullut alan harrastajien kanssa käytyä

tässä kaiken kaikkiaan on suuri ero edelliseen hallitukseen joka kiristi kuntataloutta omilla toimillaan lähes kriisitilaan

on edelleen muistettava se tosiasia että varattomat unionin kansalaisethan voivat tulla suomeen ja kääntyä kuntien sosiaalitoimen puoleen eikä siihen voida puuttua turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää muuttamalla

ensinnäkin tässä uudessa laissa ekologinen suunnittelu kalakantojen hoidossa on monella tavalla hyvä lähtökohta mutta se edellyttää tietysti myös taloudellisia satsauksia monella tavoin rasitetuilla vesialueilla

eli rajaamalla unionin kansalaiset vastaanottopalvelujen ulkopuolelle poistetaan yksi ylimääräinen vetotekijä tulla suomeen

pidän myös hyvänä sitä että julkisen talouden suunnitelman tekstiosa huomioi positiiviseen sävyyn kunnissa tehdyn työn talouden tervehdyttämiseksi

mutta on myös aivan totta että tätä lainmuutoksen vaikutusta on todella seurattava tarkoin ja jos nähdään että näihin asetettuihin tavoitteisiin ei sitten päästä ja jos kunnille aiheutuu odottamattomia kustannuksia niin on selvää että tähän tilanteeseen sitten on puututtava ja tarvittaessa muutettava lakia

tämänkin lakiesityksen osalta ongelmallista on kyllä se että monet kenttää kiinnostavat uudistukset tulevat näkyviin vasta asetusten antamisen jälkeen eli kuten kaikki hyvin täällä tiedämme niin asetukset annetaan ministeriössä ja sitä kautta ne ovat myös tietyllä tavalla eduskunnan käsittelyn ulkopuolella

kaiken kaikkiaan on merkille pantavaa kuinka kunnat ovat tehostaneet taloudenpitoaan noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa

voisin heti aloittaa tuohon edustaja maijalan puheenvuoron loppuun liittyen toteamalla aivan samoin kuin edustaja maijalakin että niin minustakin metsähallituksen tuottovaatimus tällä hetkellä on liian korkea

tuon lain perusteluosassa linjaukset ovat hyvin monipuolisia ja yleisesti hyväksyttäviä mutta iso kysymys on toimivatko ne kentällä kun kalastusasetuksessa annetaan sitten tarkennetut ohjeet

kuten todettu tässä lakiehdotuksessa esitetään maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja sen asioitten siirtämistä yleisten alueellisten hallinto oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi

talousvaliokunta aloittaa mietintönsä perustelut toteamalla että suomen taloudellinen hyvinvointi on pitkään perustunut suuressa määrin luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen ja jatkaa sitten hiukan myöhemmin

merkitys kuitenkin vaihtelee alueellisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten kaikki tiedämme niin pohjoisessa metsähallituksen rooli on tietysti huomattavasti merkittävämpi suuren metsänomistuksen myötä kuin täällä etelässä

ensinnäkin tämän muutoksen osaltahan on syytä todella muistaa se että valituslautakunnassa on erittäin syvällistä erityisasiantuntemusta joka liittyy erityisesti maatalouselinkeinojen erityispiirteitten ja tukiasioitten tuntemukseen

biotalouden avulla voidaan elvyttää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja sekä maaseudulla että teollistuneilla alueilla vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja parantaa alkutuotannon ja prosessiteollisuuden taloudellista ja ekologista kestävyyttä

maatalouden yrittäjätulo on monella tavalla romahtanut ja romahtamisen syyt ovat kaiken kaikkiaan sellaisia joihin viljelijät pääosin ovat itse syyttömiä

on helppo ymmärtää ja hyväksyä että poikkeuksellisesti esimerkiksi inarijärveen laskevissa lukuisissa joissa on jokaisessa oma geneettisesti erilainen taimenkantansa jota tulee suojella

kankaanniemi täällä oikein puhujapöntöstä kävi kantamassa huolta siitä eikö kukaan enää huolehdi lähipalveluista

on hyvä että ed

karjula vei osan minun puheenvuorostani eli koulutusjärjestelmä ja sen toimivuus on äärettömän oleellinen monessakin mielessä

mutta en malta olla toteamatta että ihmetyttää miten kaiken kaikkiaan eun säädökset pakottavat tällaisiin muutoksiin

valtiovarainvaliokunta toteaakin aivan oikein mietinnössään sen että suomen maataloustuotanto on turvattava ja on löydettävä keinot joilla maatalousyrittäjät selviytyvät vaikean tilanteen yli

kehottaisin ed

keskeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on luoda investoinneille houkutteleva toimintaympäristö siten että luonnonvarojemme käyttöä ja jalostusastetta voidaan viedä eteenpäin

sen vuoksi onkin tärkeää että tämän valituslautakunnan nykyiset virkamiehet siirtyisivät mahdollisimman kattavasti hämeenlinnan hallinto oikeuteen jotta todella voidaan varmistaa ammattitaidon säilyminen näitten valitusten käsittelyssä

eli todella peruskoulun yläasteen päättäneiden osalta kahden edellisen vuoden aikana kaksi per vuosi on ikään kuin meinannut päästä karkuun mutta kaikille muille on löytynyt jatkokoulutuspaikka tai työpaikka jnp

mutta jos ja kun tällainen muutos osakeyhtiöksi on välttämätön niin esimerkiksi ilmailulaitos oyn osalta tietysti on ehdottoman tärkeää että valtio pitää tätäkin yhtiötä ikään kuin strategisena omistusyhtiönä

eli jo tästä lyhyestä tekstistä voi todeta että meillä on kyseessä monella tavalla merkittävä asia

tämän lakiesityksen osalta ei todellakaan olisi lainkaan ongelmallista vaikka tämä laki jäisikin tänään vahvistamatta

kun lakiesitys oli joulukuussa lähetekeskustelussa oli itselläni useita kysymysmerkkejä silloisen lakiesityksen sisällöstä

myönnetään takauksia erityisille maksuvalmiuslainoille myönnetään helpotuksia ja korkotukia valtion lainoille ja niin edelleen

tulevaisuudessa suomen omien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on aivan keskeinen perusta biotalouteen perustuvalle kasvulle

muun muassa puheenjohtaja leppä mainitsi nämä riistakysymykset joita on kohtuullisen harvoja joten on jopa järkevää että niitä keskitetään tiettyihin elimiin

tämänkin lakiesityksen heikkous kun puhutaan kaavoituksesta ja rakentamisesta on ennen kaikkea se että kyse on jälleen kerran yhdestä sellaisesta laista jolla ympäristöministeriön rakentamis keskittämis ja ohjaamismonopolia bunkkeroidaan

myös muutamia tukiratkaisuja kokonaisia tukiratkaisuja on tehty mutta oleellista on myös huomata se että meidän pitää löytää ratkaisuja joilla maatalouden kannattavuus pitkässä juoksussa pystytään turvaamaan

valiokunta on kiinnittänyt aivan oikein huomiota omassa lausunnossaan siihen että maamme nykyinen lentoasemaverkosto säilyy ja vaatii sen säilymistä ja korostaa myös sitten lentoliikenteen merkitystä osana valtakunnallista liikennejärjestelmää

ja on todettava että se on myös yksi keskeinen perusta sille että suomessa on kerta kaikkiaan luovuttava tällaisesta keskittävän yhteiskunnan tavoitteesta hajautetun yhteiskuntatavoitteen hyväksi

joka tapauksessa tämän keskustelun osalta on ollut äärettömän tärkeää että keskustelussakin hyväksytään erilaisia malleja eikä lähdetä vain siitä ajatuksesta että yksioikoisesti ajetaan kuntaliitoksia ja kuntarakenteita suuremmiksi ja suuremmiksi

hallinto oikeuksille on totta kai nyt taattava riittävät resurssit muun muassa henkilökunnan kouluttamiseen näitten valitusasioitten aihesisältöön liittyen

riskinä siis on ja oli että ilman muutoksia metsähallituksen toiminta vaikeutuisi merkittävästi kilpailun vääristymisriskin myötä

tämänkin lakiesityksen sisällön osalta olisi muistettava se että koko maahan ei sovi sama maankäytön käyttösapluuna eli on ymmärrettävä että tämä maa on todella erilainen kehä ykkösen sisäpuolella kuin sen ulkopuolella

aivan oikein valiokunta myös toteaa että kattavat ja toimivat kansalliset ja kansainväliset lentoyhteydet ovat kriittinen kilpailutekijä vientiin panostaville yrityksille ja matkailuelinkeinoille ja edesauttavat alueitten tasavertaista kehittymistä

biotalouden ja luonnonvarojen hyödyntämisessä tarvitaan niin kuin täällä nyt monen valiokunnan lausumassa ja talousvaliokunnan mietinnössä todetaan tutkimusta tuotekehitystä tarvitaan joustavia ohjauskeinoja joustavia lupaprosesseja tarvitaan merkittävää investointirahoitusta toimivaa infraa koulutusta ja niin edelleen ja niin edelleen

lisäksi on ehdottomasti huolehdittava siitä että valituslautakunnassa säilyy aina tähän lain voimaantuloon asti riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa jotta ei todellakaan synny mitään tilannetta jossa valituslautakunta viimeisinä kuukausinaan ruuhkautuisi

myös eun hankintadirektiivi tulee voimaan huhtikuussa minkä jälkeen valtio ei enää voisi myöntää yksinoikeutta metsätalouden harjoittamiseen omalle yhtiölleen

on tietysti totta että tätä ilmailulaitos osakeyhtiötäkään ei voi verrata mihinkään veikkaukseen tai yleisradioon

oleellistahan on se että kansalaiset saavat ne tarvitsemansa hyvinvointipalvelut ja kansalaiset voivat myös vaikuttaa demokraattisesti kunnan ja kunnallisten palvelujen toimintaan

mutta kokonaisuutena tietysti sisäministeriön hallinnonalan kehyskausi tulee olemaan määrärahojen puitteissa enemmän kuin haastava

ja kuten valiokunta myös toteaa on välttämätöntä että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutuksia muun muassa asioitten käsittelyaikoihin ja niin edelleen seurataan

olisi ollut monella tavalla parempi että tämänkin lain sisältöä olisi arvioitu ensi vaalikaudella käynnistyvän maankäyttö ja rakennuslain toimivuusarvioinnin jälkeen ja olisi katsottu vasta siinä yhteydessä millä tavalla maankäyttö ja rakennuslakia kaiken kaikkiaan on syytä uudistaa

mutta väistämättä minua mietityttää se olisiko kuitenkin ollut syytä määritellä tämä ilmailulaitos oy valtion erityisyhtiöksi jolloin valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuisivat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen

kehyksessä kuitenkin tunnistetaan aivan oikein se että sisäisen turvallisuuden tasoa ei voida riskeerata taloushaasteista huolimatta

itse olen ymmärtänyt että yhtiöittämiseen johtava lainmuutos on tehtävä jo senkin vuoksi etteivät eu säädökset hankintadirektiivi mukaan lukien jatkossakaan tulisi aiheuttamaan uhkaa

kaikilla vesialueilla joilla harjoitetaan kaupallista kalastusta suunnitelmaan tulee sisällyttää tärkeimpien saaliskalojen kiintiöt niin että ryöstökalastusta ei käytännössä pääse tapahtumaan

mutta puhemies itse asiassa yksittäinen asia minkä vuoksi halusin tämän puheenvuoron käyttää on maa ja metsätalousvaliokunnankin lausunnossa esille otettu kansainvälinen vaikuttaminen

sisäinen turvallisuus on oikeudenhoidon ja ulkoisen turvallisuuden ohella niitä ydintehtäviä joista valtion on kaikissa tilanteissa itse huolehdittava

eli kaiken kaikkiaan puhemies aivan lyhyesti vielä tässä valituslautakunnan lakkauttamisen myötä ei miltään osin saa valittajien oikeusturvaa vähentää eivätkä käsittelyajat saa missään tapauksessa ainakaan oleellisesti pidentyä nykyisestä

lakiesityksellä varmistetaan että uuden eu hankintalainsäädännön puitteissa ulkomaalaisilla ja ulkomaisilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta tunkeutua valtion metsiin vaan korjuu tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa kotimaisesti

maa ja metsätalousvaliokunta edellyttää että suomen luonnonvaroihin liittyvää vaikuttamistoimintaa eussa koordinoidaan tehokkaasti ja vaikuttamista tehdään aloitteellisesti ja organisoidusti

joka tapauksessa on tarpeen käydä välittömästi ensi vaalikauden alkamisen jälkeen hyvin laaja parlamentaarinen arviointi maankäyttö ja rakennuslain vahvistamiskokonaisuudesta mutta on myös erityisen tarpeellista arvioida onko maassa lähdetty soveltamaan oikein valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita

viime vuosina suomessa ja toki myös laajemmin talouskeskustelut on käyty enemmän tai vähemmän pääsääntöisesti enemmän epävarmojen näkymien valossa ja tuo tilanne jatkuu edelleen

osakeyhtiöittäminen oli sitten poliittinen ratkaisu jolle toki mietinnön vastalauseessa on esitetty vaihtoehtoja

kentillä on tietynlainen yhteiskunnallinen palvelutehtävä minkä vuoksi tämä erityisyhtiöstatus ehkä olisi ollut järkevää

on välttämätöntä lisätä edunvalvonnalla suomalaisten luonnonvarapoliittisten näkökulmien ottamista johdonmukaisesti huomioon eu tason sääntelyitä ja strategioita valmisteltaessa

kalakantojen turvaamiseksi vapaa ajankalastukseen tarvitaan mitä ilmeisimmin myös sitten verkkojen lukumäärärajoitus

ennen kuin menen varsinaiseen tekstiin tässä yhteydessä käytän tilaisuutta hyväkseni niin että kiitän kyllä maa ja metsätalousvaliokuntaa kaiken kaikkiaan erittäin rakentavasta otteesta käsitellä näitä valiokunnan toimialaan kuuluvia asioita

eli tätä kautta voidaan todeta se että oleellista on kansalaisten näkökulmasta myös suora kansanvalta demokratia eli kainuun maakuntakokeilun myötä kuntademokratian tällainen harmaa alue on poistettu byrokratiaa on vähennetty oleellisesti

uuden lain lähtökohta kuitenkin on että metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden jota on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa ja siksi nyt on valittu sitten tämä osakeyhtiöittämisratkaisu

syy minkä vuoksi valiokunta tämän aika vahvasti omaan lausuntoonsa kirjasi on se että olemme maa ja metsätalousvaliokunnassa kyllä huomanneet kun seuraamme tätä eu valmistelua hyvin tiiviisti että tietämys muun ohella suomen luonnonolosuhteista ilmastosta ja metsätaloudesta on kaiken kaikkiaan eussa erittäin puutteellista

kalastuslain uudistuksessa puututaan edellisten uudistusten tapaan kalaveden omistajan oikeuksiin laajentamalla yleiskalastusoikeuksia tai siirtämällä päätöksentekoa ely keskuksille

lukuisat käytännön esimerkit eri puolilta maata nyt hiukan osoittavat että alueiden käyttötavoitteita on lähdetty soveltamaan aivan toisin kuin täällä esimerkiksi on ajateltu

erityisen mallikasta tämä yhteistyö koko valiokunnassa on ollut näissä eu kysymyksissä eli valiokunta on todella pyrkinyt hakemaan suomalaisen maatalouden kannalta hyviä linjauksia ja hyviä ratkaisuja

eli metsähallituksen puukauppaa ja korjuuta tekevä osio yhtiöitetään kokonaan valtion omistamaksi yhtiöksi

arvioisin itse sillä tavalla että kaupallisella ja turismilla perusteltu lupien myöntämisperuste elyille tulisi kirjata näkyviin niin että viranomaisella on vasta sovittelutilanteessa ja kalaston käyttö ja hoitosuunnitelmaan perustuen oikeus luvan myöntämiseen

pelkään että erilaisten kriisien varjossa tällä kehyspäätöksellä ei valitettavasti kyetä aikaansaamaan talouden kasvua pitkällä tähtäimellä

joka tapauksessa alueitten omaa päätösvaltaa kaavoitusprosessissa on vahvistettava ja tällä tiellä kieltämättä ed

arvoisa puhemies

kokoomuksen osalta ymmärrän erinomaisen hyvin sen niin kuin täällä on muutamassa puheenvuorossa todettukin että kokoomus kannattaa kainuun maakuntakokeilua ja maakuntakokeilun kaltaista toimintaa kainuuseen mutta sen laajentaminen kainuun ulkopuolelle ei ollut kokoomuksen näkökulmasta mahdollista

ja valiokunnassa on moneen otteeseen todettu selkeästi se että tämän ongelman poistamiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin

nyt työn tarjontaa ja tuottavuutta pitäisi kyetä lisäämään entisestään inhimilliseen pääomaan olisi panostettava merkittävästi vientisektori olisi kyettävä uudistamaan investointien houkuttelevuutta parantamaan ja kyllä kotimarkkinoille tulisi saada myös kilpailua lisää muun muassa kauppa on nykyisellään niin keskittynyt että se estää muun muassa uusien tuoteinnovaatioitten markkinoille pääsyä ja sitä kautta uutta työllisyyttä

on äärettömän tärkeää saada nopeat kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet kaikille näitä yhteyksiä tarvitseville

me olemme valiokunnassa monta kertaa joutuneet huomaamaan myös sen että suomen osalta tällainen tietynlainen poliittinen ennakkovaikuttaminen ja ministeriöitten välinen yhteistyö eu vaikuttamisessa on luvalla sanoen jopa kohtuuttoman heikkoa

yhtiölle ei siirretä hehtaariakaan valtion maa ja vesiomaisuutta vaan se käyttää sitä yksinoikeudella käyttöoikeussopimuksen nojalla ja huom

arvoisa puhemies

ministeri on lähtenyt hoitamaan tehtäväänsä epäilemättä erinomaisen hyvin ongelmia vain on enemmän kuin yksi ministeri pystyy ongelmia hoitamaan varsinkin tilanteessa jossa muulta hallitukselta ei saa tukea juuri ollenkaan

sen syrjäisimmänkin maaseutuyrityksen on voitava elää samalla sekunnilla maailman metropolien kanssa

ja kuten ministeri töllikin niin myös minä kysyn miksi pitäisi kieltää jos joku seutu todella haluaisi noudattaa kainuun kaltaista toimintamallia

se kohtelee hiukan eri tavalla harvaan asuttujen alueitten ikääntyvää väestöä missä kalavedet ovat lähellä ja verkkoluvan voi hankkia osakaskunnalta tai vastaavalta

kuten tässä on todettu rahoitus on tietysti suuri ongelma

maa ja metsätalousvaliokunnassa on kyllä noussut aika usein esille myös se että nimenomaan ympäristöministeriössä toimitaan kohtuuttomankin jatkuvasti tavalla joka ei ole omiaan edesauttamaan suomen etuja ja suomen asioitten hoitamista eu vaikuttamisessa

näyttää siltä että todelliset kustannukset koko hankkeesta ovat ilmeisesti alkuperäistä arviota merkittävästi suuremmat

se kohtelee hiukan eri tavalla ruuhka suomen alueella kalastavia ihmisiä mutta todettakoon nyt siitä vain se että ministeriö varmaankin on päätynyt oikeanlaiseen ratkaisuun

kannattavuus on tietysti se maatilatalouden iso ongelma

valiokunta mietinnössä toteaa muun muassa aivan oikein ja pitää tärkeänä sitä että eri alueiden ja tuotantosuuntien kannalta valmistellaan mahdollisimman tasapainoinen tukikokonaisuus josta aiheutuva hallinnollinen taakka on nykyistä kevyempi

muutamissa puheenvuoroissa myös on sitten perätty sitä millä tavalla kainuu on saanut ikään kuin ylimääräistä rahaa maakuntakokeilun toiminnan käynnistämiseen

ministeri sanoi aivan oikein siitä että se suurin perussyy on se että viljelijät eivät saa tästä markkinaketjusta riittävästi työtään vastaavaa osuutta ja sitä pitäisi pystyä sitten kompensoimaan jollakin tavalla